kyllä sen jälkeen

öljyntorjuntavalmiuden parantaminen on olennainen osa myös itämeren alueen kansainvälistä yhteistyötä ja tässä yhteydessä tervehdin kyllä suurella ilolla viime viikolla tehtyä aiesopimusta siitä että venäjä hankkii itämeren tarpeisiin uuden jääolosuhteissa erityisen hyvin toimivan öljyntorjunta aluksen koska myös muiden rantavaltioiden on syytä parantaa valmiuttaan jotta yhteistyössä voidaan isoihinkin havereihin varustautua

mutta tähän karsintaan liittyen pääministeri minä luulen että hyvin monet suomalaiset olisivat pikkuhiljaa kiinnostuneita tietämään mitä ovat ne kuntien tehtävät joita te aiotte karsia

kuinka tämä miljardiluokan kuntien tehtävien karsinta oikein toteutetaan

siitä tässä on kysymys

mitä tulee vakuusjärjestelyyn niin minä haluaisin kuulla teiltä arvoisa valtiovarainministeri oletteko te itse tyytyväinen siihen viestiin ja siihen mielikuvaan joka näistä eri vaiheista on syntynyt

en sen kummemmin entisen kollegani puolesta ala täällä puhumaan mutta edustaja lapintielle vain muistutukseksi että yksityissektorin kehittäminen ja myöskin osana suomalaista kehitysyhteistyötä suomalaisen yksityissektorin kanssa yhteistyössä toimiminen on osa sitä pitkäjänteistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa jota tässä maassa on harjoitettu ja olen ymmärtänyt että harjoitetaan edelleenkin ja ainakin näin mietinnönkin mukaan tapahtuu

te sanoitte että suomi on tehnyt historiallisen teon ja olen siitä samaa mieltä että ei ole aivan jokapäiväistä että ministeri kollegansa kanssa näyttävästi allekirjoittaa itsellensä tulevan kirjeen

siinä mielessä pitää muistaa että siinä että pystytään hyödyntämään myöskin näitä kaupallisia suhteita kehitysmaiden kanssa ja tietenkin se edellyttää kehitysmailtakin jonkinlaista omaa tuotantokykyä että niillä on sitten jotakin jota he voivat myydä paitsi meille päin myöskin toisiin kehitysmaihin yksityisen sektorin rooli on kyllä hyvin tärkeä

arvoisa puhemies

ihan niin kuin tänään olemme keskustelussa monet kerrat kuulleet sen kehitysmaan oman kehityksenkin kannalta sen oman pienyritys ja miksei isommankin yritystoiminnan pystyyn laittaminen on tärkeä osa tätä kokonaisuutta

arvoisa puhemies

meksikonlahden olosuhteet ovat tietysti hieman toisenlaiset kuin suomessa sen takia että se on tämmöinen pohjasta pulppuava lähde kun taas suomenlahdella ja itämerellä varustaudutaan ennen kaikkea tankkeriturmaan

olisi kuitenkin ihan hyvä että vapaaehtoisten suojelusopimusten pohjalta edettäisiin koska tämä vapaaehtoispohjaisuus kuitenkin yleensä tuo paremman yleisen hyväksyttävyyden

hei me olemme jo meren tai suomesta on jonkin verran toimitettu puomikalustoa sinne mutta sitä voidaan tehdä vain niissä rajoissa että se ei heikennä meidän omaa varustelutasoamme jos sattuisi täälläkin jotakin

olemme varmasti tämän viikon budjetin lähetekeskustelussa tulossa kohti loppua ja on sillä tavalla sopivaa että siellä loppupuolella oleva pääluokka ympäristöministeriö tulee myöskin esille vielä näin perjantai iltapäivänä

tietenkin yleissääntö suomenlahdella ja itämerellä varustautumisessa on se että kuta kauempana ulkomerellä pystytään vahinkoja torjumaan sitä parempi ympäristöllisesti

kun me emme pysty lyhyellä aikavälillä valitettavasti vaikuttamaan saimaan jäätilanteeseen sen takia on aivan välttämätöntä että kalastuksen osalta löydetään tehokkaita uusia toimenpiteitä jotta norppakannan heikentyminen saadaan pysäytettyä

haluaisin heti todeta että ympäristöministeriön pääluokan eräs keskeisin ympäristökysymyksemme ja asia joka on tänä syksynä ja tulevana vuonna keskeisesti esillä ei juurikaan näy budjetissa ei varsinkaan ympäristöministeriön sektorilla ja se on tietysti kansainvälinen ilmastopolitiikka ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan

sen takia me olemme pyrkineet panostamaan ennen kaikkea alusten öljyntorjuntakapasiteettiin niiden tankkitiloihin ja sitten tietysti yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa olemme pyrkineet kehittämään myös esimerkiksi tankkereiden liikenneturvallisuutta sillä tavalla että kaikin mahdollisin keinoin voitaisiin estää merkittävien havereitten syntyminen

tälläkin hetkellä muun muassa suomen ympäristökeskus syke omilla nettisivuillaan julkaisee tiettyjä arvioita ja analyysejä niistä laitteistoista jotka ovat kaupallisesti markkinoilla

kyllä me yritämme etsiä tähän myös rahaa

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

mutta on totta että on jonkin verran sellaista myyntityötä ja kuluttajaviranomainen on tähän nyt myöskin puuttunut jossa asiakkaalle liioitellaan sitä minkälainen tarve juuri hänen kiinteistöllään tässä asiassa on

meidän loppusyksyämme ja paljolti varmasti myöskin ensi vuottahan hallitsee toivon mukaan edistysaskeleet kansainvälisessä ilmastopolitiikassa

on erittäin tärkeää että kuntatasolla mahdollisimman pian tehdään pitkän aikavälin suunnitelmat siitä minne tällainen yhteisviemäri kannattaa ja pitää rakentaa ja minne ei

kööpenhaminan ilmastokokous on parin kuukauden kuluttua ja tällä hetkellä valmistelut ovat hyvin intensiivisessä vaiheessa mutta kovin paljon tässä budjettikirjassa ei tietenkään tuo puoli näy

mutta tiedossa tietenkin on että euroopan unionin toimintakykyä nyt tällä hetkellä ehkä rajoittaa se että me olemme ajaneet itsemme nyt aika pahaan hakaukseen nimenomaan venäjän suhteen tämän ukrainan erittäin huolestuttavan ja vakavan tilanteen osalta

selvitysmiehen johdolla me tulevan talven aikana pyrimme entisestään selkeyttämään esimerkiksi sitä millaisin kriteerein on ajateltu että näitä poikkeuslupia viiden vuoden lisäsiirtymäaikoja myönnetään

on todettava että hallitus kuitenkin on vähintäänkin henkisellä tasolla valmistautunut myös siihen että jos ja kun kansainvälisestä ilmastosopimuksesta päästään sopimukseen niin sillä on myös suomelle myös taloudellisia vaikutuksia lähivuosina mahdollisesti myös jo ensi vuonna

onko hallitus pohtinut että suomi suomena ei pelkästään euroopan unionin kautta ja sen jäsenmaana vaan myöskin suomi suomena käyttäisi kahdenvälisiä kanaviaan tilanteen ratkaisun edesauttamiseksi

me olemme tänä syksynä myöskin julkaisseet sekä internetissä että myös painettuna versiona erittäin perusteellisen oppaan haja asutusalueiden jätevesien käsittelystä josta toivon mukaan on sekä kuntapäättäjille että kiinteistönomistajille hyötyä kun he miettivät näitä käytännön ratkaisuja

sinänsä on huomionarvoista että kotimaiset toimenpiteet ilmastopolitiikan edistämiseksi näkyvät pääosin muilla kuin ympäristöhallinnon sektoreilla energiapolitiikan toteuttaminen ja uusiutuvien energiamuotojen edistäminen tietenkin ennen kaikkea työ ja elinkeinoministeriön sektorilla

on myös syytä panna merkille se tosiasia että suomi samoin kuin lukuisat muut eurooppalaiset ja muut maailman valtiot ovat tässä kansainvälisen taloustaantuman tilanteessa tehneet osana elvytyspolitiikkaa kosolti investointeja jotka ovat turvaamassa myös entistä kestävämpää tulevaisuutta muun muassa raideliikenteeseen ja uusiutuviin energiamuotoihin

toinen keskeinen seikka joka enemmän ehkä sitten liittyy suoranaisesti tähän talousarvioesitykseen on perinteisempi ympäristön ja luonnonsuojelu ja ehkä erityisesti myöskin vesiensuojelu

minä olen valmis ja halukas koska tahansa käymään eduskunnan kanssa näistä yksityiskohdista keskustelua esimerkiksi valiokunnassa tai sillä tavalla kuin eduskunnassa katsotaan tarpeelliseksi

meidän tavoitteenamme ympäristöhallinnossa oli että vanhojen suojeluohjelmien viimeiset alueet onnistuttaisiin joko sopimusteitse tai lunastusmenettelyllä hoitamaan myöskin valtiolle tämän vuoden loppuun mennessä mutta jonkin verran näitä häntiä kyllä myös ensi vuodelle jää

tämän tulkinnan selkeyttäminen olisi myös tässä tilanteessa jo varmasti selvittävä ja rauhoittava tieto monille varsinkin ikäihmisille jotka kokevat suurtakin tuskaa nyt sen osalta mitä heidän oikein pitäisi tehdä

vesistöjen suojelukysymys on hyvin keskeinen meillä edelleen

siihen liittyy talousarviossa tietysti tämä ympäristötöiden momentti jolla me turvaamme yhteisviemäreiden rakentamista eri puolille suomea

arvoisa puhemies

kysyjänkin osoittamalla tavalla tämän korkean tason konferenssin valmistelut ovat tasavallan presidentin kanslian valtioneuvoston kanslian vastuulla mutta kun täällä nyt ei ole kumpaakaan tahoa paikalla niin tietojeni mukaan tässä konferenssissa on nimenomaan tarkoitus että kaikki osallistujat tulevat konkreettisten kontribuutioitten kanssa

tämän syksyn aikana meillä on myös selvitysmies tarastin kanssa yhteistyössä käynnissä se kartoitus millä tavalla me pystyisimme nopeuttamaan haja asutusalueiden jätevesien käsittelystä annetun asetuksen toimeenpanon nopeuttamista

vesiensuojelunäkökulmasta on syytä muistaa myöskin varsinais suomessa käynnissä oleva teho hanke jossa etsitään yksilöityjä ja räätälöityjä uusiakin keinoja siihen että maatalouden piirissä vesiensuojelutoimenpiteitä voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti

minä kannustan eduskuntaa siihen että sekin miettii helmikuun alkuun mennessä mitä suomen eduskunta läväyttää pöytään mitä uutta me itämeri

siirto työssä teemme

arvoisa puhemies

ympäristöhallinnon sektorilla aluehallinnon uudistus on budjettitaloudellisesti erityisen merkittävä koska iso osa meidän väestämme työskentelee aluekeskuksissa ja heistä tulee nyt sitten osa temmin koordinoimia alueellisia työvoima elinkeino ja ympäristökeskuksia

valmistelu tuon aluehallinnon uudistamisen osalta on nytten hyvin intensiivisessä vaiheessa mutta uskon että pystymme turvaamaan sellaiset ohjaus ja toimintatapajärjestelmät jotka turvaavat entistä paremmin myös ympäristöseikkojen huomioon ottamisen aluetason päätöksenteossa

kun olemme todenneet sen että oikeanlainen ratkaisu riippuu kiinteistön olosuhteista niin silloin on vaikea luoda yhtä yhteistä sapluunaa

arvoisa puhemies

eli näitten vuosien varrella on erittäin merkittävät suojelualueet näille alueille perustettu juuri tämän pesimärauhan turvaamiseksi on liikkumisrajoituksia merkittävillä pesimäalueilla

eikä tiedepuolella varsinkin tohtoritason tieteilijät tuntevat sen hyvin kannata paljon mesota semmoisista tutkimushankkeista jotka ovat hädin tuskin päässeet käyntiin

nyt tänä keväänä maa ja metsätalousministeriön asetuksella on laajennettu kalastusrajoitusaluetta ja lisätty muutenkin kalastusrajoituksia ja nyt on lähestulkoon tuplattu jo tämän kampanjan aikana se alue jolla näitä vapaaehtoisia verkkokalastuskieltäytymisalueita on

kokoomuksen puolella yksi vaatii päästötason alentamista ja toinen moittii sen täydellisesti joten on aika vaikea tehdä sitä johtopäätöstä mitä mieltä te itsenne kanssa tästä asiasta olette

suomihan sillä tavalla vie ja on pitkäaikaisesti jo vienyt omaa metsäosaamistaan että meillä on esimerkiksi lukuisissa latinalaisen amerikan ja väli amerikan maissa kehitysyhteistyöhön liittyviä uusiutuvan energian hankkeita ja metsäinventointiin liittyviä hankkeita esimerkiksi perussa jossa nimenomaan suomalaista osaamista hyödynnetään

meidän haasteemme tämän lajin turvaamisen kannalta on tietysti se että kun meidän talvet heikentyvät niin pesimäolosuhteet heikentyvät ja näitä kuutteja ennusteiden mukaan syntyy sen takia vähemmän joten on entistä tähdellisempää pystyä torjumaan näitä verkkokuolemia

täällä välikysymyskeskustelussa totesin että kun taaksepäin katsotaan niin ei eduskunnassakaan ole näiden säädösten osalta ollut vuosikausiin mitään mainittavaa aktiivisuutta

tietenkin nyt sitten kun euroopassakin on lähdössä käyntiin jo vähän laajemmin mahdolliseen kioton pöytäkirjan jatkokauteen liittyvä metsänielujen inventaario pyrimme suomalaisia asiantuntijoita saamaan tähän kansainväliseen ryhmään mukaan

tämä erittäin erittäin valitettava löytö nyt mikä sieltä verkosta löytyi käsitykseni mukaan oli kuitenkin nyt ainakin tällä hetkellä niiden alueiden ulkopuolella siellä minne ei ollut suunniteltu rajoituksia

varmastikin olisi voitu ministeriössäkin tehdä monta asiaa toisin ja nopeammin mutta niin olisi siellä toisellakin puolella varmaan voitu

eli meillä on se haaste että kun elinpiiri laajenee niin meidän täytyy perässä pystyä sitten katsomaan miten laajalle näitä alueita pitää laajentaa

turpeen käytön osalta on todettava että tässä selonteossahan jo todetaan että pitkällä aikavälillä turpeen hyödyntäminen energiantuotannossa edellyttää hiilen talteenotto ja varastointiteknologian käyttöä

turpeenoton vesistövaikutusten pienentämiseen ja myöskin turvesoiden luonnonarvojen huomioimiseen me olemme koko ajan tässä tehneet ja teemme edelleen lisätöitä pian valmistuu muun muassa kansallinen suo ja turvestrategia jossa on uusia eväitä myös tältä osin

siinä lievennettiin näitä puhdistustasovaatimuksia nimenomaan kohtuullisuuden tavoittamiseksi siinä vapautettiin ikäihmiset tyystin näistä määräyksistä siinä selkeytettiin poikkeamisperusteita ja on syytä todeta etteivät aikaisemmatkaan eivätkä uudetkaan määräykset velvoita tiettyä puhdistamoratkaisua vaan ainoastaan tietyn puhdistustason

vähän eritahtisesti ne edistyvät mutta siitähän on täällä mainita että sillä polulla pitäisi alueellisestikin edetä

sitten vielä mitä tulee uusiutuvaan energiaan ja sen vaikutukseen suomen metsänieluun on selvä asia että suomen nielulaskennassa otetaan huomioon uusiutuvan energian lisäämistavoitteet joita meillä tällekin vuosikymmenelle on ja niillä on suomen metsänielua pienentävä vaikutus

myös nämä faktat on hyvä muistaa tässä keskustelun pohjaksi

arvoisa puhemies

minulla on toki hyvin tiedossani se minkälaisia arvioita ja lausuntoja ympäristöjärjestöt ja luonnonsuojelujärjestöt hallituksen työstä ovat antaneet koska minulla on hyvin aktiivinen ja suora yhteys järjestöihin

kuitenkin minä toivoisin että tässä salissa esitettäisiin ennen kaikkea omia mielipiteitä ja minä haluaisin tässä salissa keskustella kansaedustajien näkemysten kanssa ja ohjaaja niinku vaihtaa näkemyksiä kansanedustajien kanssa ettei mennä jonkun muun tahon selän taakse

tiilikaisen luettelemaan luetteloon siitä mitä toimenpiteitä luonnonsuojelun osalta on todellakin tehty lisäisin vielä sen että parhaillaan on käynnissä vakavasti otettava työ sen eteen millä tavalla voidaan soidensuojeluohjelman lisäksi arvokkaimpia luonnontilaisia soita turvata jätettäväksi turvetuotannon ulkopuolelle

vastatessamme kysymykseen mitä suomi haluaa eulta meidän pitäisi varmasti yhdessä pystyä parempaan priorisointiin näiden tavoitteiden osalta

harmillista että edustaja soini kokee että kun kerrankin ehdotetaan rakenteellisia uudistuksia niin ne heti tyrmätään koska minusta on sinänsä hyvä että käydään tätä pikkusen filosofisluonteistakin keskustelua niin kuin aikaisemmin täällä joku edustaja totesi siitä kuuluuko tämä kehitysyhteistyö valtion ydintehtäviin jotka kuuluu verovaroin rahoittaa vai eikö se kuulu

ja on hyvä muistaa että valtaosalla kiinteistöistä joissa se kiinteistön laatu antaa siihen mahdollisuuden perinteinen sakokaivojen ja imeytyskenttien yhteisratkaisu on edelleen toimivin ja usein myöskin paras vaihtoehto

suomalaisten toimijoiden moninaisuus ja osin pirstaleisuus ulkomaillahan on sillä tavalla jo vanha asia että työtä tämän toiminnan yhdenmukaistamiseksi on pyritty tekemään jo pitkään

minusta tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet osoittavat että me tarvitsemme yhdessä ja erikseen euroopan unionissa ennen kaikkea kestävää kasvua ja kilpailukykyä jotta me voimme rakentaa eurooppalaista hyvinvointia ja vahvistaa myös sosiaalista turvallisuutta eri euroopan unionin maissa

voisitteko hieman avata kun mainitsitte että ulkomailla tämä teamfinlandisoituminen on lähtenyt hyvin käyntiin mitä konkreettisia asioita siinä on

kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa suomen ilmastopolitiikan yksi keskeisimpiä tavoitteita on nimenomaan se että edetään kansainvälisissä neuvotteluissa ja saavutetaan siellä kansainvälinen sopimus

minusta se kuuluu suomen kaltaisen sivistysmaan sellaisiin ydintehtäviin että meidän kuuluu verorahojen käytön yhteydessä myöskin siitä päättää esimerkiksi niistä syistä jotka edustaja kontula tuossa esille nosti

me puhumme paljon näistä lainsäädäntötalkoista ja erilaisista byrokratian viidakon karsimistalkoista mutta itse asiassa meidän on syytä kyllä kotimaassakin katsoa millä tavalla tämä eurooppalainen lainsäädäntö on meillä täällä toimeenpantu koska olennainen osa komission refit ohjelmaa on se että unionitason direktiiveissä on kansallisessa toimeenpanossa joustomahdollisuuksia esimerkiksi pk yritysten osalta

tämän mukaisesti me olemme kyllä hyvin aktiivisia meillä on kontakteja ja olemme diplomaattista yhteydenpitoa pitäneet eri tahoihin ja kyllä tuolla cancuninkin kokouksessa suomella eun sisällä oli aivan keskeinen rooli siinä että euroopan unionin ja venäjän välillä löytyi sellaista joustoa ja yhteistä linjaa että se mahdollisti tältäkin osin yhteiseen kompromissiin sitoutumisen

toisekseen puhemies olisin tässä halunnut ottaa esille myös ministeri hautalan sektoriin kuuluvan asian joka liittyy kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen ja tällä kertaa kauppapoliittisesta näkökulmasta

ja olen itse kyllä vähän huolissani siitä että jos tämä jätettäisiin vain hyvän tahdon karttumisen varaan niin tulisiko se hoidetuksi sillä tavalla kuin suomen kaltaisen valtion pitää sitä hoitaa

arvoisa pääministeri olisi varmasti tärkeä asia että se perkaaminen tehtäisiin paitsi tässä unionipolitiikassa niin myös siinä millä tavalla me tätä unionipolitiikkaa kotimaisin konstein toimeenpanemme

arvoisa puhemies

pentti oinosen kysymykseen korvausvelvoitteesta niin tässähän ei ole aiheutunut haittaa sillä tavalla kenellekään että jos on tehnyt investoinnin ja satsauksen oman talousvesikaivon puhdistamiseen ja omasta lähiympäristöstä huolehtimiseen niin se ei ole mikään haitta

on ehkä parempi vähän vaatimattomammin saada se käyntiin ja sitten laajentaa kuin hirveän suurella volyymillä lähteä heti startissa liikkeelle

nämä muutokset eivät ole sillä tavalla vanhoja säädöksiä romuttavia tai kokonaan uusiksi panevia että siitä syntyisi valtiolle korvausvelvoite

tässäkin suhteessa nopea päätöksenteko on avainasemassa puhumattakaan niistä suomalaisista perheistä jotka tällä hetkellä odottavat omalle kodilleen rakennuslupaa jota kukaan ei uskalla myöntää kun säädökset eivät ole kunnossa

jos myyjä myy vehkeen joka ei toimi niin kuin myyjä vakuuttaa sen toimivan niin kysymyksessä on ennen kaikkea ja ensi sijassa kuluttajansuoja asia

seisoisitte rohkeasti niiden hyvien myönteisten ratkaisujen takana joita olemme yhdessä tehnee tässä vaiheessa myönnän kolmen debattiville edustajille tiilikainen tehneet

on minusta erittäin kummallinen asia jos ei saa edes pohtia että olisi joku järjestelmä että klapipuista nuotiopuista kansallispuistoissa voisi jotakin kanavaa pitkin vaikka rahaa maksaa

pitää olla kuuro ja sokea tai muuten täysin vastuuntunnoton kansanedustaja jos ei ymmärrä että me elämme sellaisen vuosikymmenen alussa että rahasta tulee olemaan niukkuutta ja joka ikisellä momentilla pitää voida edes pohtia vapaaehtoista mahdollisuutta taloudellisesti osallistua sen kustannuksen kattamiseen mikä omasta toiminnasta aiheutuu

ensinnäkin on tietysti itsestäänselvää kaikille paikalla olijoille että itämeri on meillä paitsi ympäristöpolitiikan myös hallituksen politiikan prioriteettilistalla erittäin korkealla

meillä joulukuussa hyväksytyt kaikkia suomen vesienhoitoalueita koskevat vesienhoitosuunnitelmat antavat valmiin kartan niin että jos me haluamme sisävesillä ja rannikkovesistöissä saavuttaa vesien hyvän tilan niin ainakin meillä on valmiina se osviitta mitä pitää tehdä

toisin kyllä esille sen että on aikamoisen iso harppaus se mitä hallitus on tässä selonteossaan linjannut että aktiivisesti pyritään siihen että maatalouden ympäristötuen ympäristövaikutusta erityisesti vesiensuojelullista tehokkuutta pyritään voimakkaasti parantamaan

suomen hot spotista joka on tämän saaristomeren osalta suomi on antanut kunnianhimoisemman sitoumuksen ja esimerkiksi ravinnekierrätyksen esimerkkialueeksi pyrkimiseksi tällä hetkellä työryhmää valmistellaan ja sitä kautta etsitään ne konkreettiset toimenpiteet

me teemme koko ajan myös kansainvälistä yhteistyötä erityisesti venäjän mutta myös muiden itämeren valtioiden kanssa sen asian eteen että nämä muutkin aika ongelmalliset hot spotit joita vielä jäljellä on pystyttäisiin poistamaan ongelmalistalta

typenpoistoa on tehostettu ja tehostetaan edelleen

se mistä kävimme oikeustaistelua komissiota vastaan oli se onko tehostetun typenpoiston vaatimus kategorinen silloinkin kun sillä ei ole rehevöitymismerkitystä

komissio tämän hävisi

meillä luvituksessa aina katsotaan se että jos on kysymys vesialueesta jolla nimenomaan typpi on aiheuttamassa rehevöitymistä niin silloin luvituksessa myös tehostetun typenpoiston vaatimus esitetään

on hyvä huomata että meillä edetään koko ajan erittäin määrätietoisesti typenpoiston tehostamisen osalta mutta pidimme järjettömänä sitä että komission ajama kategorinen toimintalinjaus olisi voittanut ja euroopan yhteisön tuomioistuin oli meidän kanssamme samaa mieltä

olen vasemmistoliiton ja sdpn kanssa samaa mieltä siitä että hallitus todellakin on tämän eurokriisin hoidon vienyt aivan uudelle tielle

se on nostattanut suomen taloudellisia vastuita aivan uusiin sfääreihin se on mahdollistanut suoran pankkituen näistä yhteisistä eurooppalaisista mekanismeista se on mahdollistanut joukkovelkakirjojen ostamisen jälkimarkkinoilta ja se on heittänyt no bail out periaatteen välimereen

kreikka on ihana maa kymmenettuhannet suomalaiset turistit tietävät sen hyvin mutta keskustan näkemys on että sen taloudellista nousua tukisi paremmin mahdollisuus myös ulkoiseen devalvaatioon ja siihen että sen ei tarvitsisi kipristellä tässä jatkuvassa euroriipuksessa mukana